leikkauslinjasta ja kansan enemmistöä köyhdyttävästä linjasta tulisi nyt luopua ja kotimaista kysyntää ruokkimalla olisi mahdollista vaimentaa häämöttävän laman vaikutusta

herra puhemies

kannatan edustaja lohelan tekemää ehdotusta

arvoisa puhemies

kun puhutaan tästä yksityisten yritysten kelamaksujen palautuksesta niin kannattaa silloin muistaa että tällä hetkellä kelassa pelätään sitä että jos jotakin ei tehdä kela saattaa ajautua jopa maksuvaikeuksiin eli rahoituskriisiin

on aivan käsittämätöntä että suomalaiset ministerit ja enemmistö kansanedustajista kantavat huolta eteläisen euroopan hult tiovaltioiden pankeista

huolta ei kanneta suomen heikko osaisista eläkeläisistä sairaista eikä kaikkien suomalaisten verorahoista

te kokoomuksen voimakaksikko nuori voimakaksikko siellä haluatteko te ajaa kansaneläkelaitoksen maksukyvyttömyyteen jolloin kaikista heikko osaisimmat tulevat kärsimään

liittovaltio johtaisi lopullisesti tielle jolloin hyvässä talouskunnossa olevien maiden veronmaksajien rahoilla tuettaisiin eteläisen euroopan hulttiovaltioiden taloutta ja pankkeja

tähän meillä pyrkivät suomalainen iso raha ja monopolipääoma sekä poliittisesti sitä toteuttavat kokoomus ja sosialidemokraatit sekä pienet kiilapuolueet vasemmistoliitto vihreät ruotsalaiset ja kristilliset

ennen neuvoa antavaa kansanäänestystä maataloustuottajien keskusjärjestö mtk järjesti pääteiden varsilla vainovalkeita ja vastusti suomen eu jäsenyyttä

heti aluksi täytyy kiittää niitä viittä selkärankaista kansanedustajaa joiden ryhti kesti olla puolustamassa perinteistä suomalaista kristillistä perhe ja avioliittokäsitystä allekirjoittamalla lisäkseni tämän lakialoitteen ja jotka eivät poistaneet nimiään aloitteen alkuperäisten allekirjoittaneiden joukosta

on valitettavaa että varsin laajasti perinteinen avioliittoinstituutio on viime vuosikymmeninä kärsinyt jopa suoranaisesta alennustilasta

onneksi on vielä kuitenkin niitä ihmisiä joille miehen ja naisen välinen avioliitto on pyhä asia jonka pohjalta vaalitaan perhe ja kotikäsitystä

valitettavan paljon on kuitenkin niitä liittoja jotka eivät pohjaudu perinteiseen avioliittoon tarkoitan niin sanottuja avoliittoja ja liittoja jotka perustuvat vain varmoihin puheisiin

kun nämä liitot sitten saattavat hajota tai avioliiton toinen osapuoli kuolee niin yleensä kärsijän osassa tulee olemaan nainen joka jää taistelemaan elämästään ja tulevaisuudestaan yhdessä lapsensa tai lastensa kanssa

miehen ja naisen välinen perinteinen avioliitto on suomalaisessa lainsäädännössä turvallisempi ja mielestäni parempi ja luonnollisempi tapa perustaa perhe ja yhteinen koti myös mahdollisille tuleville lapsille

jos kuitenkin halutaan pitää kiinni suomi nimisestä kansallisvaltiosta on syytä pitää huolta siitä että varmistetaan myös alkuperäisen suomalaisväestön riittävä lisääntyminen

herra puhemies halua vielä kesken ensi kerran

kolmanneksi eläkepalkka laskettaisiin siten kuin eläke etuuden saaja olisi ollut työssä normaaliin lakisääteiseen eläkeikään saakka

tarkempia säännöksiä tämän lain soveltamisesta annettaisiin valtioneuvoston asetuksella

herra puhemies

toivon lakialoitteelle asiallista käsittelyä valiokunnassa

herra puhemies

mistä johtuu se että aina kun maassa on vallassa kansallinen kokoomus niin suomeen iskee lama

aina on syntynyt lama ja on tullut omaisuuden uusjako eli osa on mennyt konkurssiin vararikkoihin ja rikkaat ja hyväosaiset ovat ostaneet halvalla omaisuuksia

herra puhemies

olemme tänä aamuna saaneet kuulla valtakunnan uutisia miten euroopan unionin komissio auttaa suomea ja suomalaisia viljelijöitä ja ruuantuottajia maatalouden harjoittamisesta luopumisessa

nyt näyttää siltä että unioni lopullisesti paljastaa karvansa mihin suuntaan se haluaa ohjata elintarviketuotantoa unionin alueella

lakkauttamalla pienten tilojen erityistuet ennen kaikkea tuki joka tunnettiin pinta alalisän nimellä tehtiin näistä pienistä perheviljelmistä kannattamattomia ja näin etenkin itäisessä ja pohjoisessa suomessa nopeasti ilmestyi lautoja ikkunoihin ja pönkkiä oville

tilakoot suurenivat ja tähän kehitykseen myös suomi itse ohjasi kehitystä

herra puhemies

herra puhemies

onkin syytä ryhtyä suhtautumaan todella kriittisesti suomen eu jäsenyyteen ja myös rahaliittoon

terveen järjen on annettava vihdoinkin puhua herra puhemies

itsenäisen valtion keskeisiä tunnusmerkkejä ovat kansainvälisesti tunnustetut rajat oma lainsäädäntövalta ja oma raha

holkeri julisti silloin hallituksensa hallitun rakennemuutoksen hallitukseksi ja samalla hän ilmoitti että valta täytyy antaa markkinavoimille eivätkä poliitikot saa häiritä markkinavoimien työtä

tämän lyhyen historian tuntien en ollenkaan ihmettele että taas kerran kokoomus ja sosialidemokraatit ovat löytäneet toisensa ja muodostaneet tämän hallituksen

tuli ja vesi ovat tehneet historiallisen kompromissin

siis äärivasemmisto ja äärioikeisto lyövät hallituksessa veljenkättä kansan pään ylitse ja kansa tulee kärsimään

tämä hallitus on jo selkeästi kirsi hallitus on selkeästi keskittämisen hyväosaisten ja pääsääntöisesti eteläisen suomen vauraiden alueiden hallitus

pohjoista suomea hallituksessa edustaa vain yksi kokematon ministeri toivotan hänelle kuitenkin tässä tehtävässä onnea ja menestystä

kuntia tullaan todennäköisesti pakkoliittämään tai ajetaan asioita niin että muodollisesti kuntaliitokset ovat vapaaehtoisia mutta talouspakon sanelemia

olen sitä mieltä että järkeviä kuntaliitoksia tuleekin tehdä mutta liian rajut ja liian nopeasti tehdyt muutokset kuntakentässä eivät ole hyväksi

suomi jatkaa tämän hallituksen toimin edelleen euroopan liittovaltiokehityksen viemistä eteenpäin

minä toivon että keskustasta löytyisi vielä terveitä ja järkeviä voimia jotta yhdessä me perussuomalaiset ja keskusta voisimme tehdä jämäkkää oppositiopolitiikkaa ja yrittää estää kaikkein suurimpien vahinkojen syntymisen

arvoisa puhemies

toivotan kaikille lämmintä kesää ja kalamiehille kireitä siimoja

seuraavaksi puheenvuoronkin keskustan kaivostyö on

rostel ky oli kurusta kettusuo tai keskustelun herra puhemies

minä muistutan edustajia siitä että euroopan unionin yksi pääideologinen ajatus on se että ruokaa on tuotettava siellä missä se on edullisinta ja tehokkainta

sehän tarkoittaa silloin sitä että jos tästä lähtökohdasta lähdetään ja annetaan euroopan unionin ja sen komission ohjailla meitä niin totta kai he haluavat että suomessa ei tuoteta ruokaa vaan suomi on vain kuluttaja ja ostetaan keski ja etelä euroopasta ruoka tänne

mutta millä me

herra puhemies

seurauksena näistä valtauksista on yleensä yritysten siirtäminen pois suomesta niin että jätetään tänne vain ongelmat ja työttömien lauma

arvoisa herra puhemies

tämä omaishoidon tuki on erittäin tärkeä asia

minä ilomielin kannatan keskustan esitystä koska se on samansuuntainen kuin perussuomalaistenkin eli toisin sanoen omaishoidon tuki siirretään kelalle ja myöskin olen sitä mieltä että tällaiset pienet asiat voisivat aivan hyvin olla myöskin verotuksesta vapaita

sitten eräs asia josta tässä yhteydessä ei ole puhuttu

omaishoitajallahan on viisipäiväinen työviikko lauantait ja sunnuntait eivät kuulu omaishoitajan hoitoajan piiriin

tähän meidän pitäisi nyt keksiä kyllä täällä myöskin jotakin millä tavalla tämä asia hoidetaan niin että hoidettavalla on hoito myöskin viikonloppuisin koska eihän se hoitotarve pakene minnekään viikonloppujen aikanakaan

teillä olisi ollut mahdollisuus muutama päivä sitten valtiovarainvaliokunnassa tulla perussuomalaisten linjalle todella ajamaan sitä linjaa että isotuloisille ja rikkaille tiukempaa verotusta mutta te äänestitte vastaan

sota ajan jälkeen ne ikäluokat jotka silloin olivat nuoria joutuivat tekemään tosissaan työtä niissä olosuhteissa

silloin ei puhuttu kun kymmenvuotias kuokki peltoa että käytetään lapsityövoimaa mutta suomi nostettiin

kysyn edustaja viitaselta

herra puhemies

ja minä väitän että tämä hallituksen budjettiesitys mikä nyt on meillä täällä käsittelyssä ilman perussuomalaisten vaalivoittoa olisi paljon karmeampi kuin mikä se nyt on

te pelkäätte perussuomalaisia sekä siellä vasemmalla laidalla että tuolla oikealla laidalla ja pelko on teillä aiheellinen

eurooppa halutaan ajaa liittovaltioksi

me perussuomalaiset emme tätä halua että syyttömät suomalaiset laitetaan maksamaan eteläisen euroopan hulttiovaltioiden velat ja velaksi eläminen

siksi herra puhemies valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvään toiseen vastalauseeseen viitaten esitän että sopimus ja lakiehdotus hylätään

herra puhemies

täällä tämän lähetekeskustelun aikana on kannettu suurta huolta maamme syrjäisten alueitten ihmisten toimeentulosta ja siitä että syrjäisille alueille muun muassa polttoaineverot ja niiden korottaminen tuovat suhteettoman suuria kustannuksia siis kustannuksia sinne missä matkat ovat pitkät julkisia kulkuneuvoja ei ole käytettävissä eli oman auton käyttäminen normaali sekä työmatkoilla että asioinnissa on välttämätöntä ja pakollista

minä ymmärrän tämän huolen siitä että näin on ja minulla on tullut mieleen aikaisemmilta ajoilta järjestelmä jolla voitaisiin puuttua tähän ja korjata tämä vinouma

varmaankin vanhemmat kansanedustajat muistavat ajan jolloin suomessa oli moottoripolttonesteillä eli bensiineillä ja dieselpolttoaineella koko valtakunnassa sama hinta eli oli niin sanottu moottoripolttonesteiden tasahintajärjestelmä

se lähti siitä että subventoitiin rahtikuljetuksia pitkille matkoille

hinta niin sanottu tukkuhinta on satamissa aivan sama sijaitsipa satama sitten täällä etelässä tai pohjanlahden rannalla hinta on satamassa sama ainakin ennen oli ja siitä sitten hinta muuttuu sen mukaan kun rahtikustannukset tulevat

tällä tasaushintajärjestelmällä voitaisiin tasata hinta niin että bensiinilitra maksaisi täällä helsingissä ja utsjoella aivan saman verran